tulevaisuutemme tarvitsee yhä parempaa koulutusta ja osaamista ja kyseenomaisen esityksen mukainen yhteistyö on tärkeää

arvioinnin paremmaksi tekemiseksi olisi tarvittu rktln kohdalle huomattavasti lisää varoja

toiseksi porotalouden elinkeinojen ja miten selviän silti tämä tilanne

todellakin puhun ja teen töitä monenkin muun asian eteen kuin petoasioiden eteen mutta tällä hetkellä se vaan sattuu olemaan erittäin kriittisessä tilanteessa oleva asia

onko näihin muutoksiin ja yllättäviin tilanteisiin osattu varautua

ainakaan minä en tämän hallinnonalan kohdalta löytänyt semmoisia talousarviovarauksia miten toimitaan tällaisissa muutostilanteissa elikkä mikä on maa ja metsätalouden muutoksista selviämisen tilanne

toivonkin että jatkossa eivät hallituksen leikkaukset kohdistu näin painokkaasti yhteen sektoriin joka on kuitenkin meidän kaikkien yhteinen asia